arvoisa herra puhemies

mitä syvemmälle siihen hömppäviidakkoon ja viihteellisyyden höttömaailmaan mennään sitä kauemmaksi se eriytyy siitä keskeisestä julkisen palvelun luotettavuuden ja demokratian kulmakivenä toimimisen tehtävästä

ulkoministeri stubb luonnehtii afganistanin tilannetta vakavaksi

silloin jos me olemme turvaneuvostossa pieni suomi on kokoaan merkittävästi suurempi ja siellä se meidän vaikutusvaltamme myöskin parhaiten kanavoituu niissä asioissa joissa me olemme yk politiikan painopisteet asettaneet

se on tavattoman suuri haaste että valtionhallinnossa löytyy se yhteinen tahtotila siirtyä esimerkiksi juuri tässä sähköisessä asioinnissa sähköisessä reseptinkirjoittamisessa sen omaksumiseen

tämä on aivan keskeinen kysymys ja sitä taustaa vasten heti tämän ydinvoimaratkaisun jälkeisenä aamuna kun stora enso ilmoittaa tehtaiden sulkemisesta ja ulosmyynnistä se vaan osoittaa sen voiko teollisuuden sanaan tässä asiassa luottaa voidaanko lähteä siitä että teollisuus todellakin sitoutuu sellaiseen teollisuuden kehittämiseen että nämä sähkönkäyttöennusteet joihin teollisuus itse on ollut vaikuttamassa tulevat toteutumaan

kansainvälisen yhteisön piirissä käydyssä keskustelussa on nähtävissä myöskin tietynlaista tuskastumista kun asiat eivät etene tietynlaista neuvottomuutta siitä mikä on se tapa millä pystytään parantamaan turvallisuustilannetta edistämään oikeusvaltiokehitystä hallinnon kehittymistä talouskehitystä

todellakin minusta tämän keskustelun suurin arvo on siinä että meille on aina ollut tärkeää saavuttaa poliittinen konsensus kun lähetämme joukkoja maailmalle ja sellainen hyvin laaja alainen konsensus tässäkin salissa näyttää tämän hankkeen tiimoilta nyt löytyvän

eli arvoisa puhemies tämä on ydinkysymys että me löydämme toimintatavan ja sisällöt tähän tekniikkaan jota nyt rakennetaan

mikä vielä vakavinta nyt kun kriisi on eräällä tavalla eskaloitumassa yhä enemmän pakistanin puolelle myöskin pakistanin turvallisuustilanteen heikkeneminen ja sisäinen epävakaus ovat lisänneet kokonaistilanteen vakautta

olin tässä jo välillä huolissani että eikö yleisradion pääjohtaja jatka traditiota ja seuraa tätä perinteistä keskustelua täällä mutta ilokseni huomasin että hän on kuitenkin oman edustajansa tähän keskustelun seurantaan lähettänyt koska yhtiössä täytyy pystyä aistimaan tämän talon tahtotila minkälainen selkänoja tämä on myöskin jatkossa sitten yhtiölle ja sen toiminnan määrittelylle organisoinnille ja ennen muuta rahoitukselle

siksi se avainkysymys onkin nyt siinä millä saadaan edistystä pian

sen takia tavallaan tämä rooli on tämmöinen välinerooli että se on euroopan unionin väline kansainvälisessä kriisinhallinnassa ja myöskin esimerkiksi humanitäärisen avun perille saamisessa

todellakin tämä uudistus saattaa satamaan pitkän linjan perustuslain uudistustavoitteen tavalla jolla mielestäni pärjäämme nyt todella pitkän aikaa

ei näin vaan niitä tulee kehittää siinä rinnalla ja sitä vartenhan tämä meidän toinen osiomme kotimaisen uusiutuvan energian kehittämiseksi on tässä sitten myöskin olemassa

siitä huolimatta olen valmis kuitenkin vielä kerran sanomaan sen alleviivaten että tässä on samalla myös se suuri haaste minkälaisia selkeitä tehtäviä me tälle nyt löydämme koska aika pian viedään myöskin motivaatio vaikka on saatu hyviä tuloksia

puhemies

minusta on aivan selvää että tämä puu on tässä se olennainen olkoonkin että tuulienergia tulee sitten taas valtion taloudesta viemään merkittävimmät tukieurot

kiitän erityisesti edustajien koskinen ja söderman panosta tämän ristiriitatilanteen avaamiseksi tavalla joka tyydyttää nyt selkeätä enemmistöä

tämä koko afganistanin vakauttaminenhan on muodostanut eräällä tavalla koko suomen kriisinhallintaan osallistumisen ja toisaalta myös kehitysyhteistyön selkeän painopistealueen

mutta täällä on esitetty paljon epäilyjä siitä onko puupolttoaineen käytön lisääminen päästöjen ympäristöterveyshaittojen kannalta mielekästä vaiko ei

enkä pidä myöskään näitä saksalaisten yleisradioyhtiöiden tai monien muiden eurooppalaisten yhtiöiden malleja puhumattakaan italian mallista lainkaan hyvinä joissa yhtiö on kaupallisilla markkinoilla

suomi on ollut alusta alkaen mukana näiden joukkojen perustamisessa on saatu hyviä kokemuksia koulutuksellisesti kykyjen kehittämisessä ja niin edelleen

on selvää että puunpoltosta aiheutuu sieltä piipun päästä mitattuna hiilidioksidipäästöjä mutta eihän sitä lasketa mukaan arvioitaessa hiilidioksidipäästöjen vähentämisvelvoitetta

arhinmäki teitä että ei se presidentti kekkonenkaan tuolla valtioneuvoston hyllyllä istunut kertaakaan vaan siellä istuu pääministeri joka nauttii parlamentaarista eduskunnan luottamusta

arvoisa herra puhemies

jos kaupalliset vaativat meillä että ylen pitää olla jossain nurkassa lukemassa vain säätä merenkulkijoille ja lähettämässä aamu ja iltahar tauksia ja jättää viihde ja monet muut ohjelmat kaupallisille niin se on kyllä väärä tie

sen takia on myös tärkeätä että tämä ankkuroituu myöskin näihin euroopan unionin työn alla oleviin uusiin ulkosuhderakenteisiin ja sille löytyy siellä myöskin professionaalinen paikka tausta ja voimavara

olennaista on se että puu on päästöjen suhteen hiilineutraali toisin sanoen se vapauttaa palaessaan vain saman määrän hiilidioksidia jonka se on kasvaessaan sitonut ilmakehästä ja sekin on tapahtunut aika lyhyellä ajalla tästä taaksepäin

nyt olisi hyvä avata tulevaa millä tavoin mikä on tavoite jos vastataan rasmussenille myönteisesti kuinka paljon lisätään ja minkä kaltaisiin tehtäviin

tämä on minusta olennainen kysymys ja tämän yhteistoimintamenettelyn vahvistamisen kautta tulemme totta kai siihen kysymykseen että me tarvitsemme tavallaan valtioneuvoston kanslian ja tietenkin sitten tp utvan toimintaedellytysten vahvistamista valmistelutyössä

sen takia kyse onkin siitä että tämän eduskunnan pitäisi tämä vahva sitoutumisen välttämättömyys näiden peruselementtien rahoituksen sen yhtiön organisoinnin ja sen toimeksiannon osalta tiedostaa

hyvät kollegat

onko nyt näin että se on nimenomaan enemmän siviilien suojelemista ja turvallisuusvastuun siirtämistä afganistanin omille joukoille ja meidän vahvuutemme joka on selkeästi afgaanijoukkojen koulutuksessa siviilikriisinhallinnassa oikeuslaitoksen kehittämisessä jälleenrakentamisessa tulee vahvemmin tulevissa toimissa esiin

juuri näin niin kuin täällä puheenjohtaja hurskainen sanoi on tärkeämpi olla samoissa kammareissa ja siksi esimerkiksi jokaisessa yleiskokouksessa nyt on keskusteltu esimerkiksi georgian sodasta

jos on isot urheilukilpailut joka on muuten iso haaste yleisradiolle niin millä huolehditaan siitä että olympialaiset mm kisat tulevaisuudessa näkyvät vapailla kanavilla

siksi tulevaisuudessa suhtaudun erittäin epäilevästi hallintoneuvoston roolin heikentämiseen

tämä on todellakin hyvin tärkeä viesti teollisuudelle siitä että yritysten toimintaympäristö kotimaassa halutaan säilyttää suotuisana uusia investointeja varten

pitäisikö nostaa keskusteluun se että annetaan yleisradiolle se vanha oikeus sitten periä mainosmarkkoja näiden ohjelmien rahoituksen turvaamiseksi

omalta kaudeltani haluan vaan sanoa sen itsekriittisesti että tämän päivän tietämyksellä en olisi ollut tuolloin valmis ulkoisen hallituksen perustamiseen vaan lähtenyt siitä että hallintoneuvosto kantaa sen vastuun

tämä tekee nyt selväksi sen että pääministeri on huippukokouksissa suomen edustaja mutta se ei sulje pois sitä etteikö tasavallan presidentti voi osallistua muihin korkean tason eu kokouksiin jos valtioneuvosto niin erikseen päättää

laakso että bg suuntautuu vain nato vetoisiin hankkeisiin vaan itse kuulun niihin joiden mielestä tätä dialogia ykn kanssa tietenkin pitää käydä ja sitten myöskin löytää ja tunnistaa ne kohdat mitä yk haluaa eulta näiden kautta ja toisaalta mitkä ovat eun valmiudet vastata niihin kysymyksiin

tämä on tavattoman suuri kysymys yleisradion kokonaispalvelun turvaamisen kannalta mutta tämä liittyy myöskin tasapainoon yhtiön julkisen palvelun tehtävän ja kaupallisten yhtiöiden kesken

jos päädytään tähän millä tavalla hallitus harkitsee ja missä elimissä lisäjoukkojen lähettämistä suomen panosta ja mikä on tavallaan se päätöksentekoproseduuri

totta kai on selvää että julkisen palvelun ohjelmatoiminnan idea perustuu täydelliseen toimitukselliseen itsenäisyyteen jossa sen oman talon mekanismit hoitavat nämä asiat ja ongelmat mitä tulee ja ihmettelette nyt

nämä laitoksethan lisäävät kohtuuhintaisen sähkön tarjontaa joka vakauttaa tietysti sähkön markkinahintaa mutta on hyvä kuitenkin nähdä että nyt luvat myönnetään kahdelle niin sanotulla mankala periaatteella toimivalle laitokselle joissa omistajat saavat omakustannushintaan sähköä ja fortum joka ei saanut tässä yhteydessä lupaa olisi tuottanut sähköä koko markkinaan markkinaehtoisella hinnalla

tämä on hyvin tärkeä dialogi kun meillä kuitenkin pitkäjänteisesti on ollut aina se ykn mandaatin hakeminen näihin hankkeisiin taustalla

minusta on hyvin tärkeätä että neuvosto on kyennyt nostamaan hyvin monia ihmisoikeuskysymysten kannalta aivan ydinkysymyksiä kuten maahanmuuttajien etnisten vähemmistöjen asema oikeudet kotouttaminen ennen muuta rasismiin etniseen syrjintään kohdistuvat kysymykset ja esimerkiksi romanien asema eri euroopan maissa

tämä on erittäin tärkeä kysymys kun tälläkään hetkellä meillä ei ole tässä keskustelussa näköpiirissä että näitä valmiusvuoroon asetettuja joukkoja tultaisiin käyttämään ellei jotain aivan ennakoimatonta tai odottamatonta tapahdu jonka takia näitä lähetettäisiin

siksi olisi ollut hyvin loogista että eduskunta olisi saanut ratkaistavakseen kaikki kolme hakemusta yhtä aikaa varsinkin kun yksi laitos saa luvan ilman selkeää ratkaisua loppusijoituspaikasta kun esimerkiksi fortumilla ratkaisu taas oli jo olemassa posivan kanssa ja toisaalta taas tvo jolla oli samanlainen ratkaisu posivan kanssa sai sen luvan

sen takia katsonkin että tätä peruskonseptia tulisi ehkä avata ja kirjoittaa uudelleen ja silloin se tietysti tarkoittaa juuri sitä että me tietäisimme tulevaisuudessa mikä myöskin tämän satsauksen hyöty on

ei tähän enää ole paluuta

mikä tärkeintä myöskin erittäin kipeät tavallaan lähihistorian tapahtumien esille nostamiset poliittiseen keskusteluun kuuluvat euroopan neuvostolle keskeisellä tavalla

nyt kun italian pääministeri berlusconi haluaisi vetää italialaissotilaita afganistanista pois niin minkälaista keskustelua nyt kriisinhallintamäärärahojen seurauksena hallituksessa on käyty suomen osallistumisesta eri tehtäviin eri missioihin ja onko käyty tämmöistä rakenteellista uudistamiskeskustelua siitä että siirrettäisiin entistä enemmän sitten siviilikriisinhallinnan puolelle tätä painopistettä

minä olin väärässä

tämä uusiutuvien energialähteiden edistäminen lisää suomen energia ja ympäristöteknologian tuotteiden tähän teknologiaan perustuvien järjestelmien palvelujen kysyntää ja kun kotimainen kysyntä kasvaa se lisää mahdollisuuksia myös energia ja ympäristöteknologian viennin lisäämiseen

tämä on hyvin kallis operaatio ja on pohdittu ihan oikealla tavalla ja aiheellisesti myöskin mitä muuta saisimme koulutuksellisesti tällä summalla aikaan

nyt esimerkiksi seuraavassa kokouksessa tulee olemaan jälleen esillä ukrainan nälänhätätapahtuma joka täyttää selkeästi suuren kansanmurhan mittasuhteet

joka vuosi on hyvä käydä tämä keskustelu olisi hyvä käydä täällä mutta se viestii sitä tahtotilaa mikä täällä on

tämäkin on minusta hyvin tärkeää ja välttämätöntä että me tämän pohdinnan ja vertailun koulutuksellisen hyödyn osalta teemme ja tässä dialogissa myöskin käymme

sen tahtotilan varassa yleisradion tulevaisuus sitten viime kädessä kokonaisuudessaan mielestäni tulevaisuudessa tarvitaan

tämä tavallaan tarkoittaa juuri silloin sitä että neuvoston rooli eurooppalaisena omanatuntona joka käy myöskin tärkeätä kansallista ja eurooppalaista itsetilittävää keskustelua toisen maailmansodan ja sitä edeltäviin ja sen jälkeisiin tapahtumiin toteutuu juuri siinä hengessä kuin tuleekin

tässä yhteydessä kyllä minusta on paikallaan arvoisa ministeri että voisitte kommentoida kenraali hägglundin kommenttia afganistaniin osallistumisesta kun hän sanoo että suomesta on tullut sisällissodan osapuoli ja se on virhe jota poliitikot eivät ole havainneet

suomi tarvitsee hyvän yleisradion siis sellaisen hyvän yleisradion joka suhtautuu kunnianhimoisesti siihen laissa määriteltyyn laatutavoitteeseen ja monipuoliseen ohjelmatarjontaan ja pitää kunniassa myöskin vanhat perinteiset journalistiset pelisäännöt ja journalistisen hyvän kulttuurin eikä hae ja ammenna sitä journalistisen kulttuurin voimaa jostakin sellaisesta iltapäivälehtimaailmasta joka voi kuulua hyvin sinne mutta ei kuulu minun mielestäni yleisradioon

ilmastotavoitteiden saavuttaminen taas kustannustehokkaalla tavalla edellyttää kaikkien käytettävissä olevien teknologioiden yhtäaikaista hyödyntämistä

summa summarum minusta on kuitenkin hyvin tärkeä asia tämä suomen toimintatapa joka on kuten täällä ryhmäpuheenvuoron käyttäjä ed

ihan lyhyesti käsittelen vielä näitä keskeisiä kysymyksiä jotka liittyvät sanan ja ilmaisuvapauskysymyksiin ja esimerkin kautta viime vuonna tekemääni omaa raporttia joka koski yleisradiotoiminnan rahoitusta joka on tällä hetkellä ajankohtainen asia meillä suomessa ja monissa muissakin euroopan maissa koska sen lähtökohtanahan tietenkin on se että julkinen palvelu täytyy nähdä demokraattisen viestinnän eräänä keskeisenä kulmakivenä

kyse oli todellakin sitä että haluttiin suojella myöskin suomalaisia rahamarkkinoita euron vakautta alhaista korkotasoa suomalaista työllisyyttä ja sen kautta totta kai suomalaisia kotitalouksia ja yrittäjiä

katsotteko te arvoisa ulkoministeri että kaasuputkella on turvallisuuspoliittinen ulottuvuus

tämä on hyvä muistaa

tämä hyvin kuvastaakin sitä tavattoman pitkää aikajännettä jolla meidän täytyy täällä nyt energiaratkaisuja vastuullisella tavalla pohtia ja olla valmiit sitten päättämään

se tarjoaa vapaat kanavat ja se tarjoaa silloin vapaan pääsyn myöskin tiedonlähteille ja myöskin kansalaiskeskustelulle ja sen takia varallisuudesta asuinpaikasta riippumatta on hyvin tärkeätä että me luomme edellytykset tasavertaiset edellytykset julkisen palvelun yleisradiotoiminnalle kaikissa maissa

mutta samalla se antaa meille myöskin mielestäni eräänlaisen mahdollisuuden olla tässä vähän spokesmanina tekemään uusia avauksia ja pohtimaan sitä minkä kaltaisiin hankkeisiin ja kohteisiin tulevaisuudessa varsinkin humanitääristen apujen osalta näitä bg joukkoja voitaisiin käyttää

nyt on hyvä katsoa myöskin seuraavien vaalien jälkeistä aikaa ja huolehdittava siitä että tämä uudistus menee läpi

me tarvitsemme vahvan yleisradion ja yleisradio tarvitsee vahvan lainsäädännön ja sen kautta tehtävän määrittelyn organisoinnin ja vahvan rahoituksen jotta se pystyy toteuttamaan eduskunnan sille antaman tehtävän

kreikka myös halusi eli yli varojensa joka oli väärin valvonta petti ja nyt pitää luoda järjestelmä jossa valvonta on entistä tehokkaampaa

sellainen malli on meillä nyt käsissämme ja mikä tärkeintä rahoituslaitokset saadaan myöskin tämän velkasaneerausjärjestelmän käyttöönoton kautta vastuuseen

söderman se ei käynyt ilmi

se varsinainen toiminta missä ne ovatkaan ei varmasti vähennä näiden koulutuksellista merkitystä ja silloin me koemme myöskin saavamme enemmän vastiketta sille rahalliselle panostukselle joka näihin nyt asetetaan

silloin me olemme sillä tiellä mikä on myös meidän suomalaisten etu koko tässä järjestelmässä

heinäluoma on kaipaillut jossain suomeen perustuslakituomioistuinta joka olisi aivan mahdoton ajatus tämän rinnalla

lopuksi arvoisa puhemies

sen ydin on ollut aina täyden palvelun ohjelmisto samalla hintaa kaikille asuinpaikasta varallisuudesta riippumatta koko maassa mutta toinen ydin on ollut myös se että tämä nykyinen meidän mallimme joka on puhdas lupamaksumalli eikä sitä rahoiteta mainoksilla takaa myöskin eräänlaisen suuren riippumattomuuden journalistisen riippumattomuuden sananvapausnäkökulmasta katsoen riippumattomuuden

liittyykö se tähän ongelmaan että valiokuntien ei pidä antaa määritellä eduskunnan kantaa liittyykö se kriisinhallintaproblematiikkaan joka toimii sinänsä tähän asti on toiminut erinomaisen hyvällä tavalla

minusta viisas hallitus hakee aina etukäteen eduskunnan kannan eikä niin että hallitus tulee tänne jollain kannalla johon pakotetaan hallituspuolueiden edustajat osallistumaan

siksi ei ole niin yksinkertainen asia heitellä erilaisia ajatuksia että joo pannaan se budjettiin tai otetaan mainosrahoitusta tai jotakin muuta

totta kai näitä eri malleja on syytä miettiä ja pohtia huolella mutta kaikissa niissä maissa missä nyt budjettirahoitus on otettu käyttöön se on merkinnyt erittäin dramaattista julkisen palvelun yleisradiotoiminnan alasajoa ja sen kautta ilman muuta heikentänyt tavallaan tämmöisen demokraattisen median asemaa näissä asianomaisissa maissa ja heikentänyt sen myötä sitten myöskin esimerkiksi vähemmistöille suunnattujen palveluiden tarjontaa

mitä pitää tässä lakiesityksessä muuttaa jotta te voitte sitoutua vaalien jälkeen tämän uudistuksen läpivientiin

siksi on hyvä mielestäni että suomessakin tätä keskustelua aika vakavalla tavalla nyt käydään tästäkin lähtökohdasta käsin koska sillä on sananvapauteen ilmaisuvapauteen kansalaisten tasavertaiseen tiedonsaantiin liittyvä keskeinen merkitys ja rooli

he ovat tottuneet siihen jos aletaan puhua julkisesta palvelusta että se oli valtion omistama mutta myös valtion kontrolloima niin kuin vanhoissa kommunistimaissa se oli

sen takia tätä ei pidä sekoittaa sellaiseen järjestelmään vaan lähteä siitä että sillä voi olla valtion rahoitteisuutta sillä voi olla yhteiskunnallinen vahva omistajuus mutta se on aina toimituksellisesti ja toiminnallisesti itsenäinen

tätä keskustelua mielestäni on erittäin tärkeä jatkossakin jatkaa ja laventaa tavallaan sananvapauskäsitteen käsittelyä euroopan neuvoston piirissä myöskin koskemaan laajasti digitaalisen median palveluja ja myöskin sitä kysymystä mihin ed

on erittäin huolestuttavaa jos olikohan se nyt viime vuonna kun näin tapahtui pitkälti toistasataa toimittajaa saa surmansa työtehtävissä

nämä ovat niitä ydinasioita joissa euroopan neuvosto on hankkinut minusta asemansa ja erityisen tyytyväinen olen kyllä kertomusvuoden osalta siihen että suomen valtuuskunta on ollut aktiivinen useilla eri raporteillaan ja näkyvällä toiminnalla myöskin komitea ja salityöskentelyssä

arvoisa puhemies

nyt kuitenkin on hyvä muistaa että olemme saaneet myöskin korruption osalta tämän grecon osalta huomautuksia liittyen vaikkapa nyt ajankohtaiseen puoluerahoitukseen ja siksi oli tämä puoluerahoitusta koskevan lainsäädännön aikaansaaminen erittäin tärkeätä

vaikka se lähti kansallisista tarpeista kansallisista keskusteluista se vastaa myöskin euroopan neuvoston tuomioistuimen antamiin huomautuksiin